itse asiassa eduskunta ja valtioneuvosto ovat eräänlaisia kontrolli instituutioita jotka säätävät lakeja sitä varten että kansalaiset toimivat sitten lakien mukaan ja tämä perustuu siihen että kansalaiset luottavat ikään kuin auktoriteettiin

julkisessa keskustelussa nousevat esiin yksittäiset asiat kuten riskien toteutuminen yksittäistapauksissa tai se että suomi on vähentämässä sotilaallista läsnäoloaan operaatiossa

mutta ajattelen niin että kansalaispalaute vuorovaikutus ja näitä kanavia on paljon enemmän nykyään olemassa kuin aikaisemmin on tärkeätä painetta ylen suuntaan silloin kun ollaan pettyneitä

valtioneuvoston selonteosta käy puolestaan ilmi kokonaiskuva käy seikkaperäisesti selville se mitä hyvää kehitystä maassa on tapahtunut ja miten paljon suomi tulee lisäämään ponnistelujaan ja panostuksiaan afganistanin kehityksen ja paremman elämän edistämiseksi

on toisenlainen luottamus myös joka on sentyyppinen josta täällä myös on puhuttu ja joka on tuossa tulevaisuusselonteossakin että meillä on sopimusyhteiskunta jonka perusteella sitten tätä luottamusta syntyy

ja totta kai ylen omissa strategioissaan ja kehittämistoiminnoissaan pitää ottaa huomioon tämä vaatimus jota tuulettoman hyvin velvoittava ratkaisu joka tulee

viime kaudella tehtiin laaja yliopistouudistus

mutta pääministeri on tänään jossakin lausunnossa ja taisi olla tuolta paikalta myös lausunut jotain hyvin tärkeätä sanoessaan että meidän pitäisi lisätä sellaista kulttuuria jossa myös välittyy se että valtiovalta viranomaiset luottavat kansalaisiin

tämä on

puhemies neuvoston ehdotus hyväksytä asia lähetetään liikenne ja viestintävali

pöydällepanoa varten esitellään päivystyksen kuudessa osin puhemiesneuvosto ehdottaa että mietitä pannaan pöydälle viidestoista toista kaksituhattakaksitoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksytään että saman voitane menetellä päivystyksen asioiden seitsemän ja hyvin velvoittava ratkaisu tämä rahoitusratkaisu kun se on keskiviikkona viidestoista toista kaksituhattakaksitoista kello toteutuu

oppilaitosverkosto on muodostunut tehottomaksi opetuksen ja toiminnan laadussa on vakavia puutteita koulutustarjonta ei vastaa työelämän tai aluekehityksen tarpeisiin riittävästi opiskeluajat venyvät ja keskeyttämisiä on huolestuttava määrä

minusta tämä on todella iso muutos jos saamme tähän suuntaan yhteiskuntaa kehitettyä että valtiovallasta heijastuu se että me luotamme kansalaisiin enemmän emmekä kontrolloi emmekä pikkutarkasti säädä kaikkia asioita

tilastotiedot kuvaavat selkeästi hyviä muutoksia afganistanin yhteiskunnan kehityksessä

hajanainen ja pirstaleinen oppilaitosverkko varmistaa opiskelijan kannalta oppilaitoksen lähellä olemisen mikä on hyvä asia mutta muilta osin opiskelijan tavoittelemat asiat ovat vaarassa

valtionjohto ja viranomaiset olivat kaikin tavoin ahtaalla liittoutuneiden valvontakomission asettuessa tarkkailemaan miten suomi täyttäisi voittajavaltioiden sanelemat velvoitteensa

kun lukee lakiesityksen toimilupien myöntämistä koskevan pykälän yksityiskohtaisia perusteluja havaitsee että uudistuksen keskeinen paino on laadukkaan ammattikorkeakouluopetuksen edistämisessä ja varmistamisessa

sisällöllisessä tavoitteessa menestyminen ja onnistuminen siis tuo vakaus ja turvallisuus on tärkeintä ei kaavamaisista aikatauluista kiinni pitäminen

nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys korvausten maksamisesta on yksi jälkikaiku niistä toimista joihin suomen valtion viranomaiset tuossa tilanteessa ryhtyivät

arvoisa puhemies

tämä juuri tämä laajojen selvitysten pyytäminen ja niiden antaminen on osa sitä kivijalkaa jonka varaan tuleva ammattikorkeakoulujen kokonaisuus on tarkoitus perustaa

maallamme on myönteinen maine tällä kansainvälisen politiikan alueella

tästä syystä kaikki toimiluvat menevät hakuun

internoitavien joukosta rajattiin pois selvästi vaarattomat henkilöt aviovaimot joilla oli saksan kansalaisuuden lisäksi suomen kansalaisuus sekä heidän lapsensa vaikka näillä olisikin isänsä takia ollut saksan kansalaisuus

lakiesityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa kannustetaan jo tässä uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa ammattikorkeakouluja rakentamaan oma hallintonsa on se sitten osakeyhtiö tai jokin muu siten että toiminnan joustava kehittäminen on mahdollista

kun sotilaallisen läsnäolon osuus vähenee lisääkö tämä mahdollisuuksiamme ottaa käyttöön paitsi vahvempaa kehitysyhteistyöponnistusta myös rauhanvälityksen osaamista konfliktien osapuolten sovittelun edistämiseksi

tekstissä todetaan minusta kiinnostavasti että uudistuksen toisen vaiheen jälkeen ei tulisi olla sellaisia hallinnollisia rakenteita joilla päätöksiä tiettyjen paikkakuntien toiminnasta ja esimerkiksi koulutuksen lakkauttamisesta ei voisi tehdä ilman osakkeenomistajien tai toiminimen kaikkien jäsenten hyväksyntää

internoitujen määrä kasvoi

arvoisa puhemies

ammattikorkeakoulujen ylläpitäjien tulisi ottaa tällainen ehto huomioon jo yhtiöjärjestyksiä ja osakassopimuksia tehdessään lakiesityksessä huomautetaan

nykytiedon mukaan liittoutuneiden valvontakomissio ei ollut esittänyt vaatimuksia internointivelvoitteen tulkinnan tiukentamisesta

tämän kirjauksen taustalla on päättäväinen halu varmistaa että ammattikorkeakouluissa annettava opetus mahdollisimman hyvin vastaa työelämän todellisia ja ennustettavia ja muuttuvia tarpeita

arvoisa ministeri kiitos vierailusta yleisradion hallintoneuvoston työvaliokunnassa jossa hyvin avoimesti voitiin keskustella tilanteesta ja mahdollisista kehittämishaasteista tämän ison kysymyksen suhteen

hallituksen esityksen perusteluissa todetaan että ammattikorkeakoulujen koulutustehtävän määrittäminen kuuluu valtion korkeakoulupolitiikan ydinalueeseen siis koulutustehtävän määrittäminen

kiitos myös yleisradion nykyiselle hallintoneuvoston puheenjohtaja kivelälle mainiosta selkeästä ilmaisusta sen suhteen mistä tässä on kysymys ja mistä tulee pitää kiinni

jaakonsaari peräänkuulutti realistista venäjä analyysiä

jatkossa toimiluvassa määrättävän koulutustehtävän muuttaminen voisi ääritapauksessa tapahtua ilman ammattikorkeakoulun omaa esitystä ilman että ammattikorkeakoulu on siinä aloitteellinen

näin toimittaisiin siis valtiovallan puolelta jos muuten ei kyettäisi varmistamaan koulutustarjontaa yhteiskunnan tarpeiden mukaisesti

nimittäin tämän päivän uutisten mukaan saksassa asuntokohtaisen televisiomaksun keräämisessä ollaan siirtymässä seuraamusjärjestelmään jossa sellaisen henkilön joka on laiminlyönyt tämän asuntokohtaisen televisiomaksun auto saatetaan viranomaisten toimesta lukita sinne kadulle vähän niin kuin pysäköintivirheen tehneelle voi käydä

se ongelma syntyy siitä että venäjän tapa käsitellä näitä tuontiautoja tullissa on sillä tavalla vaikea että ne jonot syntyvät siinä kun autot eivät pääse rajan yli

toki normaali lähtökohta jatkossakin on se että ammattikorkeakoulu on itse aloitteellinen ja reagoi toimintaympäristön muutoksiin ja tekee esityksiä ministeriön suuntaan

mitä muita keinoja kuin näitä maksujen kohdistamisia rekkaliikenteelle on käytössä

minkälaisia keskusteluja ollaan käymässä parhaillaan venäjän kanssa jotta tätä autojen rajanylitystä voitaisiin helpottaa niin että sitä kautta meillä kustannukset vähenisivät ja tämä liikenne saataisiin sujumaan ilman lisäkustannuksia

jos haluamme menestyä kansallisesti ja pärjätä kansainvälisesti on luotava rakenteet ja kulttuuri joissa ammatillinen perus ja korkeakoulutus mahdollisimman hyvin vastaa olemassa oleviin ja ennakoitaviin koulutustarpeisiin

tarvitaan vahva julkisen palvelun yleisradio jotta sananvapaus toteutuisi ja sen rinnalla ja tämä on monta kertaa todettu myös ylen hallintoneuvostossa monipuolinen kaupallinen media toimintakykyinen kaupallinen media joka on velvollinen harjoittamaan kotimaista uutisvälitystä ja myös sisällöntuotantoa

anssi vanjoen työryhmä selvittelee kaupallisen median toimintaedellytyksiä ja keinoja niiden parantamiseksi ja tästä on paljon keskusteltu myös yleisradion hallintoneuvostossa

tiedottamiseen tästä mahdollisuudesta on syytä panostaa jotta korvaukseen oikeutetut voivat saada sen mikä heille kuuluu

eduskunnan asemaa ylen omistajana vahvistettiin harkitusti yleisradiolain ja rahoituksen uudistuksessa kun aikaisemmasta tv maksusta luovuttiin ja luotiin tämä uusi yle vero

aikaisemmassa järjestelmässä televisiolupamaksun tasosta päätti valtioneuvosto ylen hallintoneuvoston esityksestä

se kuvio meni niin että yleisradion hallitus toi hallintoneuvostolle esityksen näkemyksen siitä millä tasolla laskelmien mukaan tv maksun tulisi olla

hallintoneuvosto tarkasteli asiaa saattoi leikata sitä hallituksen esityksestä hieman pois ja sitten se yleisradion hallintoneuvoston esitys meni valtioneuvoston käsittelyyn ja usein kävi niin että valtioneuvosto sitten toimivaltansa nojalla leikkasi jonkun verran siitä mitä hallintoneuvosto esitti riippuen taloudellisesta tilanteesta

mutta uudistuksessa haluttiin tästä valtioneuvoston roolista päästä eroon ja tuoda yleisradio lähemmäksi eduskunnan valtaa

tämän järjestelmän vakaudesta nyt on kysymys

siksi on tärkeätä että muutoksista rahoituksiin päätetään eduskunnan parlamentaarisella konsensuksella ei yksinkertaisella enemmistöllä niin kuin kehyksessä sisällä olevista rahoista eduskunta päättää yksinkertaisella enemmistöllä

tämä on peruste siihen että ylen rahoituksen tulisi olla kehyksen ulkopuolella kun siitä päätetään ihan omalaatuisella tavalla parlamentaarisella yksimielisyydellä konsensuksella

ihmisoikeustilanteen näkökulmasta suomen kansalliset lähtökohdat liittymiselle euroopan unionin jäseneksi aikanaan olivat varsin hyvät

kun hallitusneuvotteluissa tehtiin päätös työryhmästä joka selvittää ylen asemaa eikö olisi ollut viisasta odottaa sen työryhmän tuloksia ja vasta sen jälkeen katsoa johtopäätökset mitä tehdään yle indeksille tai kehykseen siirtämiselle tai indeksille pidemmän päälle

euroopan unionin jäsenyyden myötä suomi on kuitenkin joutunut arvioimaan omia käytäntöjään ja lainsäädäntöään myös ihmisoikeusnäkökulmasta entistä tarkemmin

nyt tehtiin niin kuin kahdella raiteella vietiin asioita eteenpäin selvitys on vasta käynnistymässä ja nyt tehtiin näin

mutta tänään kuultiin hyvä uutinen että tämä työryhmän työ aikaistuu ja toivottavasti lähtee sitten työskentelemään puhtaalta pöydältä niin että siellä kaikki eduskuntapuolueet ovat mukana edustettuna ja voidaan sitten katsoa se kokonaisuus ja pohtia mikä on se muutos mahdollisesti tähän rahoituspuolelle mitä tehdään mikä on ylen tehtävä miten suhteutetaan

pidän hieman epäuskottavana sitä että tällä yleisradion rahoituksella ja näillä pienillä indeksejä koskevilla muutoksilla olisi paljon muuta kuin symbolinen merkitys kaupallisen median menestyksen kannalta

totta kai yleisöt ovat pitkälti samoja yleisradiolla ja kaupallisella sähköisellä medialla erityisesti mutta se rahallinen vaikutus joka indeksijäädytyksellä on kaupallisen median toimintaan on käytännössä olematon

nykyisin kaikissa asioissa arvioidaan sen lisäksi olisiko viranomainen jollakin muulla tavalla toimimalla voinut paremmin edistää perus ja ihmisoikeuksien toteutumista

kaupallista mediaa vaivaa tämä talouden taantuma joka syö mainosmarkkinoita vaivaa kansainvälinen mediatoiminta joka tulee ulkomailta suomeen vahvalla vyöryllä ja suomalainen kaupallinen media taistelee siinä

tämän tyyppiset seikat siellä painavat ja sitten tietysti printtipuolella tämän tiedon digitalisoinnin viihteen digitalisoinnin takia on printtimedia lisäksi vaikeuksissa

mikään näistä ei ole yleisradion vika tai yleisradion rahoitustason seurausta

tiedossani ei ole toista oikeusasiamiesinstituutiota jossa perus ja ihmisoikeuksien toteuttamisen ja edistämisen näkökulma olisi yhtä vahva kuin suomessa sekä lainsäädännössä että käytännössä

olennaista korjausta tilanteeseen ei ole tullut

eduskunnan perustuslakivaliokunnassakin on todettu ja keskusteltu siitä että lastensuojeluasioiden käsittelyaika eräissä päätöksissä tuomioistuimissa tai kun niitä kierretään sieltä kautta on joissakin asioissa lapsen edun näkökulmasta aivan liian pitkä siis se käsittelyaika jolloin ollaan epävarmuudessa miten lapsen käy

kyllähän tämä tilanne on sellainen jossa on paljon surua ja sitä ihan oikeata fyysistä kipua siellä takana niiden ihmisten kohdalla joiden tilanteen tämä heinolan reumasairaalan yllättävä konkurssi on muuttanut täysin

edellisen kertomusvuoden tapaan myös viime vuoden kertomuksessa laitoksissa olevien itsemääräämisoikeuden rajoittamista tapahtuu edelleen ilman laissa määrättyä perustetta

kun lukee ministerin vastausta joka oli pitkä ja selvä vastaus jossa kerrotaan että valtiovallan tehtävänä on huolehtia siitä että kansalaiset saavat asianmukaiset terveys ja kuntoutuspalvelut

näinhän me ajattelemme

sen takia pääsee syntymään tällaisia tilanteita joissa ihmisten hätä on toisella puolella ja hallituksella ei oikein ole välineitä puuttua siihen julkisen vallan keinoin ja niin joudutaan sitten hakemaan vähän epätoivoisesti turvattomuus jatkuu

uuden hallituksen olisi syytä viedä tämä asia maaliin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

viime kaudella aikaansaatu vanhuspalvelulaki tarvitsisi rinnalleen kipeästi tämän laitoksissa asuvien itsemääräämisoikeutta ja rajoitustoimenpiteitä koskevan lainsäädännön

mutta puutun yhteen asiaan jonka täällä ehkä erityisesti edustaja heinonen otti esiin jo aikaisemmassa yle keskustelussa nimittäin siihen miten tämä ylen uusi rahoitusjärjestelmä vaikuttaa ylen toiminnan kannustavuuteen mikä on se kannuste ylelle jatkuvasti kehittää ohjelmia ja tehdä hyvää työtä mitä kautta yle saa palautteen sen yleisön reaktion siitä miten se on onnistunut toiminnassaan

siihen liittyvät suomen talouden tulevaisuuden ennusteet ja se kaikki epävarmuus joka sitten on taustana myös tälle kehysratkaisulle ja myös tietysti tälle keskustelulle

ulkomaalaisten säilöönoton tilannetta on parannettu ihmisoikeusnäkökulmasta kun joutsenon vastaanottokeskuksen yhteyteen avattiin säilöönottoyksikkö viime syksynä

on onnellista että tämä hallitus on kyennyt edistämään kolmikantaista sopimista ja suuri siinä kehysratkaisun alla saatiin sopimus työmarkkinajärjestöjen kanssa joka sitten hieman helpotti tätä kehyspäätöksen rakentamista

tämä tarkoittaa sitä että uuden yksikön avulla voidaan vähentää poliisivankiloiden käyttöä tähän tarkoitukseen ja tämä tarkoittaa lievennystä perusoikeuksien rajoittamisessa

yleisradiohan tekee jatkuvasti kokoaikaista tutkimusta ja selvitystä siitä mitä yleisö ajattelee mikä on yleisön suhde yleisradioon mitä kanavia katsotaan kuinka paljon millä katsojaosuudella minkä tyyppisiä ohjelmistoja minkälaisen suosion uudet kokeilut uudet mallit saavuttavat